kauppalehdessä oli erinomaisen mielenkiintoinen aukeama viime viikolla jossa sitten mietittiin että kun ei sieltä pankeista nyt loppujen lopuksi sitä rahaa oikein tulekaan tähän rahoitukseen niin eihän siinä mitään muuta ole kuin että rahoitusjohtajat ilmoittivat että mehän teemme sillä tavalla että me otamme omasta kassasta koska talouden noususuhdanteen aikana joka oli pitkä ja harras kerrytettiin varantoja ja kassaa ja nyt otetaankin käyttövarat kassasta mitäpäs sitä muualta sitten anomaankaan

on kummaa että se ei mene perille

tässä on täydellinen ajatusvirhe koko hommassa ja se sattuu harvinaisen kenkkumaiseen aikaan kun parhaillaan käydään maatalouden niin sanottuja terveystarkastusneuvotteluja joista toivottavasti sitten suomelle tulee myönteisiä uutisia niitä ei vielä ole kuulunut

tämän direktiivin implementoinnin yhteydessä on sitten otettu esille lapin vesistöjen tulvimiset ja niitten tulvien hallinnat

jos olisi tilanne että kukaan ei anna enää vippiä kuntayhteisölle siinä tapauksessa tämä kunta siirtyy automaattisesti eräällä tavalla valtion haltuun koska koko julkisen talouden reittausluokka romahtaisi ja se nostaisi kuntamaailman velkojen korkoa automaattisesti reittausluokan laskun myötä

minä olen sitten sikamaisesti tätä käyttänyt esimerkkinä että silloin tämä seutusuunnittelu menee aivan nappiin kun kukaan ei huomaa mitään siitä että on kuntaa vaihdettu

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä jotta ei tulisi väärinkäsityksiä asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin heti ensimmäisessä vaiheessa tähän puoleen huomiota että vuotoksen allasasioita ja muita sellaisia ei tällä direktiivillä sen implementoinnilla hoideta

tilanne on sillä tavalla että kun merkittävä johtava hallituspuolue suomen keskusta on asettanut itselleen tällaisen tavoitteen niin vihreittenkin uskollisina sotureina pitää olla rintamassa mukana kävi kuinka kävi

jos minä ajattelen pääkaupunkiseutua joka ei ole käyttääkseni osmo soininvaaran ilmaisua joka paikassa savupiippupaikkakunta niin sen koko hommanhan täytyy olla nojautuneena osaamiseen

arvoisa puhemies

valiokunnan arvoisa puheenjohtaja seikkaperäisesti selvitteli mietinnön sisällön ja myöskin sen taustan mihinkä tuo sisältö pitää projisoida

minä katselen tätä lainsäädäntöesitystä nimenomaan tässä katsannossa eli että kun sanoo niin kuin tässä on sanottu niin sitten on varmasti b c ja d myöskin valmiina

siis osaamisen avulla ja kun täällä puhutaan kilpailukyvystä niin en minä voi kuvitella että se on millään muulla muitten metropolien kanssa kilpailua kuin osaamisella ja osaamisen myymisellä muille

asia kirjattiin tällä tavalla tähän mietintöön

mutta se asia arvoisa puhemies mikä tässä on nyt oikeastaan semmonen joka on puoli oli hallitus tai hiivan mikä tahansa niin joka kannattaa myös jossa kannattaa olla erittäin tarkka ja valpas oli hallitus aivan mikä tahansa on osingonmaksu tässä tilanteessa

siis kysymys on käytännössä siitä että inspire direktiivin niin kuin tässä todetaan minimitasoiset ratkaisut implementoidaan suomen lainsäädäntöön

täsmälleen samalla tavalla tekee etelä korea aivan täsmälleen samalla tavalla siis toisin sanoen pois niiltä paikallisilta asukkailta

tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet joiden avulla tulvariskien hallinnan tavoitteet pyritään saavuttamaan mutta toteutettavia toimenpiteitä ei sitovasti ratkaista tässä menettelyssä

mutta arvoisa puhemies kiinnitän huomiota siihen näkökohtaan joka minua noin tieteenharjoittajana kiinnostaa erityisesti tämän iltapäivän keskustelussa että onko vaalipiiri edunvalvonnallinen instituutio lähtökohtaisesti

kun kuuntelee näitä puheenvuoroja ja niitten argumentointia ei voi päätyä kuin yhteen ainoaan johtopäätökseen että sen jälkeen kun tällä syyslukukaudella ja sitten tämän eduskunnan viimeisellä kevätlukukaudella on käyty tämä koko energiapaketti loppuun saakka läpi pitäisi varsin pikaisesti myöhäistalvella tehdä yhteenveto siitä kuinka paljon loppujen lopuksi ollaan luomassa uusiutumattoman energialähteen käyttöjärjestelmää ja minkä verran uusiutuvia on tulossa

mutta jos tarkastellaan arvoisa puhemies tätä pikkuisen laajemmin niin tässähän on kun ylitetään nämä minimitasot jotka nyt ovat siis käytäntöön tulevat valtavan suuret mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta mennä niin pitkälle että voidaan säästää miljoonia euroja investoinneissa kun paikkatietojärjestelmää viisaalla tavalla hyödynnetään

tämä on kova juttu

valiokunta korostaa että käytännössä toteutettavien toimenpiteiden edellytyksistä päätetään aikanaan esimerkiksi vesilain tai ympäristönsuojelulain perusteella asianomaisen lupaviranomaisen päätöksellä

oulun esimerkki johonka täällä on viitattu osoittaa sen että verotulokertymäasiat on otettu vakavasti koska jos velkaa niillä liittymäkunnilla fuusiokunnilla on niin se tulee oulun maksettavaksi joka tapauksessa

siitä sukeutui nopeasti talouskriisi ja siitä edelleen velkakriisi

resurssisodat joita on jo käyty ovat olleet enne siitä mihinkä tullaan vastedeskin törmäämään

kun sieltä koko ajan valitettiin tänne että ei kannata ei kannata ei kannata niin sitten kun silloinen hallitus eräs niistä todella kaivoi kuvettaan ja antoi apua pelkkää rahaa silkkaa rahaa riihikuivia seteleitä ja yksi merkittävä varustamo kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja ilmoitti että jaetaan se raha ylimääräisinä osinkoina osakkeenomistajille

yhdysvalloissa luodaan uutta elvytysohjelmaa

ja sitten viitataan tähän yhteistyöhön jonka ed

elikkä siis toisin sanoen tietysti kun ne paikalliset ihmiset havaitsevat että tässähän rupeaa käymään todella huonosti kun me emme niin sanotusti oman maamme resursseja saa käyttää niin ne jotka ovat laillisesti tavallaan periaatteessa laillisesti ostaneet nämä oikeudet puolustavat näitä ostoksiaan

sillä tavalla kannattaa miettiä nämä asiat

jos se on edunvalvonnallinen instituutio niin mikä sitten on se etu jota valvotaan

arvoisa liikenneministeri

kiinnittäisin huomiota semmoiseen kiusalliseen yksityiskohtaan joka liittyy luontomme tilaan tällä hetkellä ja tulevana keväänä ja joka kuvaa myöskin sitä missä ollaan rautatieliikenteen kohdalla menossa

sitten näissä yhteyksissä kiinnitettiin aivan erikoista huomiota vesienhoitosuunnitelmiin

viime viikon perjantaina kävimme andorra asioista lähestulkoon puolen tunnin keskustelun ja se sai jopa oy yleisradio abn intoutumaan asiasta niin paljon että se järjesti tälle päivälle asiasta hyvin asiantuntevan ja seikkaperäisen keskustelun

mitenkä esimerkiksi oulun vaalipiirissä voivat olla kainuulaiset jotka ovat hyvin itseään kunnioittavaa ja korostavaa porukkaa

ovat muuten varsin paksu luntta luettavaksi mikä osoittaa sitä että hyvin vesistöisessä valtiossa tämänlaatuisiin asioihin kannattaa huolellisesti kiinnittää huomiota

mutta oikeastaan ei kukaan muu kuin valtiovarainministeri äskeisessä vastuspuheenvuorossaan ole maininnut sitä yksityiskohtaa ja hänkin mainitsi sen ohimennen mitä tämä on tähän mennessä merkinnyt

minulle on semmoinen vaikutelma tullut että tämä poliittinen linjaus syntyi finanssikriisin ollessa kyllä tosiasia mutta ei tiedostettu asia suomessa siis sen vaikutuksia ei ollut millään tavalla otettu huomioon

viisi ruotsalaisen kuvitteellisia että kuvitteellisen eteläsuomalaisen kaupungin malliin jossa oli sijoitettu kaava alueelle kaikki mahdolliset yhdyskunnan rakennetta koskevat tiedot siis ihmispopulaatiota ikärakennetta demografiaa ja niin pois päin

kun otetaan huomioon mitenkä pohjoispohjalaiset ovat tosissaan omaa porukkaansa ja vielä koillismaalaiset nostavat profiilia ylöspäin niin ollapa siinä nyt sitten keppaloimassa kansanedustajana

mielenkiintoinen on tämä omistusasia

nimittäin tässä on niin monta muuttujatekijää koko paletissa että voi olla että tuleva eduskunta joutuu ensi keväänä ensi töikseen palaamaan tähän koko asiaan ja miettimään eun asettamien velvoitteiden valossakin tätä kokonaisuutta

arvoisa puhemies

aivan erikoisesti sitten hulevedet ja hulevesitulvat olivat mielenkiinnon kohteena

lopputuloksesta tästä tilanteesta ja tähän tilanteeseen reagoimisesta olemme tietysti kyllä suurin piirtein samaa mieltä kun samassa hallituksessa olemme

haaviston hyvin tuntemaan alueeseen afrikkaan saharan vyöhykkeeseen

valiokunta pyrki keräämään up to date olevaa tietoutta näissä suhteissa mutta saattoi todeta että ei sitä tieteellistä tietoa ollutkaan sillä tavalla tarjolla kuin olisi kaivattu

arvoisa puhemies

ja siitä huolimatta me hoidamme koko vaalipiirin ja kun käy vähän reunalla niin aina on koko päivä mennyt siihen vaikka millä vehkeellä kulkisi niin kuin tässä muutaman viikonvaihteen aikana olen tehnyt oulun vaalipiirissä

ja sitten jos piti suunnitella urheiluhalli taikka urheilukenttä taikka kulttuuritila taikka mikä tahansa muu niin käyttämällä tämän paikkatietojärjestelmän demografisia tietoja pystyttiin saamaan valtavan hienosti arvioiduksi se mikä on oikea mitoitus millä tavalla säästetään energiakustannuksissa kuljetuksissa logistisesti ja niin pois päin

jos joidenkin niin näiden veroparatiisiasioiden täytyy olla eduskunnan jokaviikkoisella agendalla tavalla tai toisella niin että hallitus herää vihdoinkin järkevään toimintaan

siellähän naiset eivät saa omistaa maata ja nyt on ruvettu niin sanotulla joutomaalla kikkailemaan elikkä löytämään semmoinen niin kuin takaportti kiertämään tämän maanomistuksen vääristymän jolla voi kuitenkin siellä olla mitä ratkaisevin merkitys siinä että pystytään asioita paremmin hoitamaan

arvoisat ministerit eikö nyt olisi kerta kaikkiaan syytä muuttaa puolustuspolitiikka yhtäkkiäkin hyökkäyspolitiikaksi

jaskarin puheesta että te olette karl marxin oppien käytännön soveltamisessa tämän eduskunnan mestari siinä että pitää vaieta siitä mikä on ideologialle vierasta

se on niin kova juttu että teillä voi olla hymyn hyydyttämisen paikka sen takia että liikenne ei suju

nyt se tulee vielä suhteellisen halvaksi kun se on kahdesta kiinni

täällä on keritty tänä päivänä jo monta kertaa sanoa että veroparatiisit on nujerrettava maihinnousu veroparatiiseihin välittömästi

oli suoranainen halu upottaa tänne mietintöön sopivia uusia havaintoja ja aivan erikoisesti siinä suhteessa että hulevedethän pyyhkäisevät sitten ravinteet

sitten tähän tulee toisaalta arviointi siitä että savossa ei voida yhdistää maakuntia pohjois savoa ja etelä savo

tästä tosiasiasta ja niin sanotuista emu kriteereistä huolimatta nämä maat hyväksyttiin talous ja rahaliiton jäseneksi ja ovat sitä edelleen

tätä olisi kannattanut enemmän pohdiskella

työpanoshan on kotimainen

arvoisa puhemies

kaikissa etukäteislaskelmissa on myös aktiivisesti kieltäydytty hyväksymästä harmaan ja mustan talouden merkitystä kansantalouksien tilaan vaikuttavina tekijöinä niin muuten tässä keskustelussakin

elikkä siis sillä tavalla on haluttu nyt vähän saada oikeutta sille että ilmiöt pitää tunnistaa ja niitten suhteen pitää olla rehellinen

paljastui että professoreita on pilvin pimein näitten asioitten parissa ja tulevaisuutta pitää tässä suhteessa rakentaa

silloin tiedettä tarvitaan apuun

elikkä että nämä innovaatiot pitää kehittää sillä tavalla että jo suunnittelijat pystyvät rakentamaan ne sellaisiksi että ne pystytään väestölle myymään niin että ei töki

hyväpalkkaiset lääkärit ja juristit ovat hoitaneet raha asiansa veroparatiisien kautta eli he ovat systemaattisesti kieltäytyneet rahoittamasta niitä yhteiskunnan rakenteita joita ovat laskutuksillaan hyväksikäyttäneet

nykyisinhän vesistön poikkeuksellisesta tulvimisesta muun muassa rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja korvataan valtion varoista

nyt he ovat osana talouskuuriohjelmaa verotarkastajien tarkan syynin kohteena

valiokunta katsookin että voimassa oleva tulvakorvausjärjestelmä onkin varsin puutteellinen ja niinpä valiokunnan mietintö päätyy lausumaehdotukseen joka kuuluu

se tulee vielä näitten natura muistojen takia ilmeisesti niin voimakkaasti esiin siinä kanssa pitää katsoa hienovaraisesti ne pelisäännöt

akaan penttilä jo palautti mieleen hallitusneuvottelut ja sen millä tavalla nämä kaksi hänen mainitsemaansa asiaa olivat eräällä tavalla pöydällä

eduskunta edellyttää että tulvakorvausjärjestelmän kokonaisuudistus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman

yhdysvaltain keskuspankki fed edesauttoi poliittista järjestelmää sen amerikkalaisen unelman nimellä kulkeneessa oma asunto kaikille projektissa

kun olimme ajaneet sitä vaikeasti vammaisten henkilökohtaisen avustajan asiaa joka sitten muuttui henkilökohtaiseksi

erikoisesti kiinnitän huomiota tähän tarkkarajaisuusvaatimukseen

minä tyydytä yksityiskohtaisia käsin

nimittäin jos oikein kuulin tämän aamun radiouutisista niin puolustusvoimilla on rättikannan uusiminen lähdössä käyntiin

tässähän lainsäädäntö tarkkarajaistui askeleen verran valiokuntakäsittelyn aikana näissä kriittisissä osissaan

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisältämiin huokoisena

mutta kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että silloin kun on kysymys sen laatuisesta asiasta kuin tässä laissa nyt on kysymys niin absoluuttisuuteen pyrkiminen saattaa olla sen humaanin ratkaisun ja oikeudenmukaisuuden vastakohta ja sen takia pitää katsoa vähän missä käyttää verolainsäädännölle tyypillisiä vaatimuksia missä ei

täällä on useassa puheenvuorossa perustellusti huomautettu mitä tällä esityksellä on niin sanotun vihreyden kanssa tekemistä ja mikä merkitys on meidän vaalislogaaneillamme sun muilla

ja toisekseen olisiko se mahdollista hankintafilosofiana toteuttaa sillä tavalla että se on viipaloitu niin että suomalainenkin teollisuus tässä pärjäisi

ja sitten oli tämä nyt käsittelyssä oleva tulkkipalvelujen siirtäminen kelalle

ja tähän oppositio olisi sanonut että tämä on diskriminoivaa politiikkaa miksi ette sitä yksityiselle puolelle kohdista

kun olen vammaisjärjestön puheenjohtajana ollut nyt jo tämän vuosikymmenen ja perheyhteisössä käytetään viittomakieltä kehitysvammaisen jälkeläisen kanssa olen pitänyt tätä muutosta edistysaskeleena ja myöskin sen informaation perusteella joka tällaisessa yhteisössä elämisestä automaattisesti syntyy koska se ainakin teoriassa mahdollistaa kautta maan näitten palvelujen järjestämisen ja vastuullinen järjestäjätaho on jollakin tavalla tiedossa

olin se henkilö joka joutui tuleen aina silloin kun puolustusta näille kriittisille ey näkökohdille tarvittiin tuoda julki

arvoisa puhemies

siinä eilisessä täysistunnossa minulla oli ihan selvä taktinen valinta

yhteisen elvytyspolitiikan mukaiset julkisen vallan rahankäytöt vetivät taloudeltaan heikoimmat euromaat velanhoitokyvyttömyyteen

tässä katsannossa on paikallaan palauttaa mieliin jotakin sellaista jota tässä keskustelussa ei ole vielä lainkaan tuotu esille